arvoisa puhemies

useissa vaalien äänestyslipuissa on laskennan yhteydessä monitulkintaisuutta kun numero on piirretty epäselvästi tai lappu sisältää muita merkintöjä

etenkin sellaiset pyrkimykset monitulkintaisuuden vähentämiseen jotka eivät aiheuta kustannuksia tai ylimääräisiä hallinnollisia ongelmia tulisi toteuttaa

tulkinnanvaraisuudesta päästäisiin eroon toimivan sähköisen äänestämisen järjestelmän kautta

kuitenkaan tällä hetkellä tietoyhteiskuntamme taso ei tunnu mahdollistavan luotettavaa äänten antamista ja rekisteröintiä sähköisen välineen avulla

hyvä kysymys myös laajemmin olisi pohtia onko suomen tietoyhteiskunnan taso jäämässä kansainvälisen kärjen kelkasta aivan kuten nokia on valitettavasti ainakin tällä hetkellä jäänyt kilpailijoiden taakse

tässä käsittelyn myötä tehdyt tarkennukset tuohon lainsäädäntöön tiettyjen perustuslakivaliokunnan vaatimien määritelmien ja muiden yksityiskohtien myötä toivottavasti edesauttavat sitä että laki todella käytännössä toimii tutkimusta edistävästi

toisaalta on myös tärkeää että valiokuntakäsittelyn myötä turvattiin näytteenantajan oikeudet saada terveyttä koskevia tietoja näistä näytteistä johdettuna

onkin erittäin hyvä että tämä biopankkilaki nyt turvaa näytteenantajalle mahdollisuuden antaa varsin laajan suostumuksen tietojen ja näytteiden käyttöön myös muussa kuin tässä varsinaisessa biopankkitutkimuksessa

eräs teema joka niin ikään keskustelutti oli tietojen mahdollinen muu käyttö esimerkiksi käyttö vakavien rikosten selvittämisessä tai kuolinsyyn selvittämisessä

tältä osin nyt tämä lainsäädäntö päätyy lopputulemaan siitä että biopankeissa olevia näytteitä ei voi käyttää esimerkiksi vakavien rikosten tai kuolinsyyn selvittämisessä

niin ikään pidän tärkeänä sitä että sosiaali ja terveysvaliokunnan kirjaaman lausuman mukaan tämän lainsäädännön vaikutuksia seurataan kokonaisuutena jotta todella varmistetaan että lääketieteellinen tutkimus ja biopankkitutkimus edistyy tämän lainsäädännön myötä eikä vaikeudu

pitää kuitenkin muistaa että me elämme markkinataloudessa jossa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan ja siltä osin edes hallitus ei voi yksin tätä tarjontaongelmaa ratkaista

yksi näistä on varmasti se että katsotaan kokonaisuuksia täällä pääkaupunkiseudulla kuntarakenne on yksi asia joka varmasti tulee tällöin kyseeseen

kilpailua rakennusalalla voidaan kuitenkin edistää tekemällä rakentamisen hintaan vaikuttavia poliittisia päätöksiä

viime kaudella käynnistettiin rakentamisen normitalkoot joissa tunnistettiin turhia ohjaavia normeja jotka nostavat rakentamisen hintaa ja joita voitaisiin lieventää mikä edelleen houkuttelisi lisää rakentajia rakentamaan

suomessa on tuhansia postimerkkejä ja kaikki merkittävät yhteiskunnalliset ilmiöt merkittävät taiteilijat ovat niissä kattavasti ja laajalti edustettuina eikä siinä ole mitään väärää

sen mikä on kunkin meidän henkilökohtainen preferenssi tai mistä henkilökohtaisesti pidämme tai mitä arvostamme ei tulisi määritellä yhteiskuntapolitiikkaa tai sitä mistä kaikesta voidaan postimerkkejä tehdä

arvoisa puhemies

todella helsingissä on käyty paljon keskustelua siitä tulisiko paperittomille turvata samat terveyspalvelut kuin muillekin ja kriisitilanteissa ja akuuttia vakavaa hoitoa vaativissa tilanteissa sitä on toki tarjottu jo tähän saakka

sitten jos katsotaan asiaa taloudellisesta näkökulmasta niin voi todeta että nyt jo itellan ennakkotilausten määrällä mitattuna tuosta postimerkistä näyttää syntyvän yksi kaikkien aikojen suosituimmista

niitä on tilattu paljon niin suomeen kuin ulkomaillekin ja pidän ihan hyvänä liiketoiminnan näkökulmasta valtionyhtiölle tällaista bisnestä jossa ulkomaille myydään paperilappuja joista hyvin pieni osa itse asiassa koskaan päätyy käyttöön ja se on mielestäni ihan kannatettavaa

on hyvä kysyä ja pohtia onko yksittäisen kunnan tai kaupungin tehtävänä todella tehdä ratkaisut ja sillä tavalla turvata sitten palvelut tarvittaessa myös muualta tänne tuleville paperittomille vai tulisiko ratkaisuja hakea ensin valtakunnan tasolla jotta saataisiin jokin malli joka sitten otettaisiin kansallisesti käyttöön ja myös tätä on helsingissä tiettyjen puolueiden toimesta nostettu esiin

tulisiko tähän paperittomien terveydenhuoltoon nyt mielestänne löytää valtakunnan tasolla kestävä ratkaisu vai onko todella niin että helsingin tulisi kantaa vastuunsa koko suomen paperittomista ja tämä todella vaatii vain kuntien päätöksiä

eu säännöksiin nojaavan hankintalain tavoitteena on se että julkisissa hankinnoissa hinta on edullisin suhteessa vaadittuun laatuun tai muihin kriteereihin ja siinä saako suomi tai saavatko suomalaiset yritykset näitä tilauksia varmaan keskeisin tekijä on suomen kilpailukyky

kysynkin ministeri kyllöseltä kun teidän tontillanne eräs kilpailutus käytiin ja totesitte että teille tuli yllätyksenä että sen johdosta työpaikkoja siirtyi espanjaan

lisäksi kysyn

eikö tämä kilpailutus nyt kuitenkin mennyt ihan oikein ja eikö jatkossakin ensisijainen tavoite olisi hankintalain puitteissa tapahtuvan protektionismin sijaan se että meidän kilpailukykymme suomessa paranisi

eikö kuitenkin eun sisämarkkinoilla toimimisesta ole myös teidän hallinnonalallanne ollut enemmän hyötyä kuin haittaa

arvoisa puhemies

the economist lehti totesi muutama vuosi sitten että menestyvä innovaatiopolitiikka on enemmän oikeanlaisten yleisten toimintaedellytysten luomista ja vähemmän mahdollisten menestyjien valintaa

onkin hienoa että tämä hallitus nyt toteuttaa tätä hyvien toimintaedellytysten luomista

kysyisinkin nyt elinkeinoministeri häkämieheltä haluaako hallitus tällä nimenomaan kohdistaa kasvuyrityksiin ja start up yrityksiin tuleviin sijoituksiin uudenlaisen kannustimen koska silloin kuulostaisi selvästi että tämä jälkimmäinen olisi tehokkaampi keino

täytyy kyllä ihmetellä täällä perussuomalaisten ja keskustalaisten kommentteja siltä osin että nyt saavutettu neuvottelutulos olisi jotenkin epäoikeudenmukaisempi pienituloisia kohtaan

heidät vapautetaan tästä yle verosta kokonaan ja kyllä ylipäätään tällainen veropohjainen maksu on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin muut esitetyt maksumallit

liikevaihto ei kerro yrityksen kannattavuudesta ja toisaalta tietyillä toimialoilla se on varsin huono yrityksen koon mittari

toimialojen välillä on toisaalta suuria eroja kannattavuudessa suhteutettuna liikevaihtoon ja tässä nyt esitetyssä mallissa suurin osa maksutaakasta kohdistuu pk yrityksiin mitä ei voi pitää oikeudenmukaisena

pitäisikin ehkä harkita nyt vielä eduskuntakäsittelyssä josko jonkinlainen kannattavuuteen perustuva rahoitusmalli yritysten kohdalla tulisi kyseeseen esimerkiksi osana yhteisöveron tuottoa

arvoisa puhemies

tämänkin lakialoitteen perusteluteksteissä viitataan siihen että nimenomaan pyritään tuomaan tilanne vastavuoroiseksi

itse näen että meidän pitäisi ensisijaisesti vaikuttaa siihen että vastavuoroisuus toteutuisi etenkin itärajan takana niin että myös suomalaisilla olisi samanlaiset oikeudet omistaa

voin kyllä yhtyä edustaja grahn laasoseen ja leppään siinä että tarvitsisimme erillisen rekisterin suomessa ulkomaalaiselle omistukselle mutta ei sitä ole syytä täällä kieltää

olivatko sitten vakuudet tai niiden vaatiminen ylipäätään autuaaksi tekevä asia tätä on vaikea kommentoida kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa mutta toki jonkin verran poliittista pääomaa siihen jouduttiin käyttämään

niin kuin edustaja lehti viittasi aiemmin myös kasvun edellytysten näkökulmasta ulkomaalainen omistus ei suinkaan ole vain huono asia

me todella tarvitsemme sitovat pelisäännöt niiden noudattamisen valvontaa ja edelleen sanktiot noudattamatta jättämisestä ja niistä nyt tällä sopimuksella osaltaan sovitaan

nyt kuitenkin kun tätä vakuussoppaa keitetään ja hämmennetään viikkotolkulla itseäni huolettaa lähinnä se että suomen taloudessa on paljon isompiakin haasteita

talouskasvu sakkaa juuri kuulimme että konkurssihakemuksia on enemmän kuin pitkiin aikoihin kestävyysvaje on nurkan takana

onko tämä vakuusasia todella suomen tilanteen kannalta se kaikkein keskeisin haaste tässä ja nyt vai millaisten haasteiden ratkaisuun meidän kannattaisi kiinnittää tässä tilanteessa suomessa huomiota

arvoisa puhemies

kyllä niin kuin tässäkin keskustelussa hyvin käy ilmi näitten lukuisten kommenttien ja kuulemisten aikana joita tähän hallituksen esitykseen on tehty on käynyt selväksi laajempi tarve rahankeräyslain uudistukselle

se lähtökohta että suojelemme ihmisiä heiltä itseltään lahjoittamasta rahoja jotenkin holtittomasti rahankeräyksiin tällaisella ennakkolupamenettelyllä joka itse asiassa ei sitten johda siihen että väärinkäytökset vähenevät koska ennakkoluvan voi toki hakea ja silti väärinkäyttää näitä kerättyjä varoja on täysin vanhentunut menettely

asuntopolitiikan haasteet ovat moninaisia ja osaltaan muuttoliike joka yhdistyy tietyllä aikakaudella rakennettuun rakennuskantaan ja sen haasteisiin on johtanut siihen että tietyt aravalainoitetut kohteet ovat aika haastavassa tilanteessa ja tässä suhteessa joudutaan nyt lieventämään tiettyjä ehtoja ja ikään kuin antamaan tukea näille kyseisille kohteille

arvoisa puhemies

luova talous ja sen kautta syntyvät työpaikat olisivat merkittävä potentiaali myös suomelle ja kun nyt katsoo tässä verkkomaailman kehittyessä miltä suunnalta kaikkein suurimmat ja menestyvimmät liiketoiminnot syntyvät niin hyvin usein ne syntyvät jonkin jo olemassa olevan usein tekijänoikeuksien alaisen materiaalin välittämiseen tai sen uudelleenmuotoiluun ja käyttäjille tarjoamiseen keskittyvistä liiketoiminnoista

näen että voitaisiin siirtyä tällaiseen kevyempään ilmoittautumismenettelyyn ja sitä kautta toimeenpanna vapaammin rahankeräyksiä ja sitten jälkikäteen niistä raportoitaisiin ja niitä tarkastettaisiin

toivoisin kyllä että ministeri räsänen tarttuu toimeen etenkin jos nyt täällä eduskunnassa valmistelussa oleva lakialoite saa vankan tuen koska tämä ei lakimuutoksena olisi niin valtavan suuri etteikö sitä tälläkin kaudella voitaisi hoitaa

tällaisia ovat esimerkiksi youtube tai spotify joista kumpikaan ei itse asiassa kiitos meidän tekijänoikeuslainsäädäntömme olisi voinut syntyä suomessa koska alun perin esimerkiksi youtube oli laiton palvelu kunnes se sitten kasvoi siihen mittaluokkaan jossa hankki lailliset lisenssit

mutta on myös selvää että myös julkisesti tuettujen vuokra asuntojen kohdalla perussäännön tulisi olla se että varaudutaan lähestyviin peruskorjauksiin niin hyvin ettei ylimääräistä tukea tarvita ja toisaalta kyettäisiin ennakoimaan sitä kysyntää niin etteivät nämä rakennukset tyhjene

nyt varmaan otetaan askel oikeaan suuntaan mutta toivoisin että suomessakin kehitettäisiin tätä tekijänoikeussäädäntöä siihen suuntaan ettei vain reagoitaisi maailman muutokseen vaan että aidosti yritettäisiin synnyttää toimintaympäristö jossa luovat alat ja myös tällaiset olemassa olevan materiaalin välittämiseen keskittyvät palvelut voisivat syntyä ja kukoistaa ja kasvaa ei siis vain reagoitaisi siihen mitä muualla maailmassa tapahtuu

kuitenkin jos katsotaan laajemmin asuntopolitiikkaa niin se millä on loppujen lopuksi merkitystä täällä kasvavan kysynnän alueella etenkin pääkaupunkiseudulla mistä täälläkin on paljon puhuttu on kokonaiskysyntä ja kokonaistarjonta

toivoisinkin ehkä hieman enemmän keskittymistä siihen kuinka paljon ylipäätään rakennetaan kuin vain siihen kuinka paljon julkisella tuella rakennetaan koska onhan niin että vaikka rakennettaisiin sitten tavallista normaalia asuntotuotantoa niin kyllä sinne kovanrahan asuntoihin muuttaa aina joku ja vapauttaa sen edellisen asunnon sitten edelleen jollekulle muulle joten loppujen lopuksi vain sillä mikä on kokonaiskysyntä ja mikä kokonaistarjonta on asumisen hinnanmuodostuksessa merkitystä

tässä on hyvin nostettu esiin näitä yksittäisiä epäkohtia joita tarkastusvaliokunnassa havaitsimme ja on juuri niin kuin on todettu että nämä yksittäiset virheelliset menettelyt täytyy korjata

ehkä kuitenkin se kaikkein suurin kritiikin kohta josta johtuu tämä etenkin valtakunnallisesti laihojen tulosten kirjo on se että meillä ei ole ollut kokonaiskoordinaatiota näiden hankkeiden välillä

meillä on ikään kuin tilkkutäkinomaisesti kehitetty hankkeita eri puolilla suomea eikä mikään niistä ole skaalautunut valtakunnallisesti

tällainen tempoileva ja nopea suunnan muuttaminen ei ole perusteltua ja tästä näkökulmasta voi todeta että se että halutaan aina hallituskaudesta toiseen muuttaa suuntaa ei ehkä ole perusteltua

tämä toisaalta yhdistettynä siihen että sitten aina yksittäisessä hankkeessa on yritetty kerralla rakentaa koko maailma valmiiksi eli on tehty valtava määrittelytyö jonka puolelta on yritetty hankkia koko järjestelmä kerralla on johtanut siihen että nämä yksittäiset hankkeet ovat pitkittyneet ja sitä kautta ei ole saatu vaikuttavia tuloksia

nyt kuitenkin tämän hallituksen kaudella tämä tahtotila asuntopulan ratkaisemiseksi on saanut konkretiaa kehysriihessä ja hyvä niin

mieluummin otettaisiin kokonaiskoordinaatio valtakunnallisesti mutta yksittäisessä hankkeessa rakennettaisiin pala kerrallaan ja sitä kautta nopeiden prosessien kautta näitä järjestelmiä

ehkä tässä vaiheessa kysyn ministeriltä milloin nämä päätökset pannaan toimeen koska tätä toimea nämä rakennuttajat ja rakentajat ovat kaikkein eniten peräänkuuluttaneet

sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies en malta olla kysymättä siitä kun viime viikolla finlandia talossa ministeri viittasi erityisesti helsingin tilanteeseen ja malmin lentoasemaan koska on totta että kunnilla on suuri vastuu tämän ongelman ratkaisemisessa

totesitte arvoisa ministeri että malmin lentoasema tulisi rakentaa ja asia on täysin kuntapäättäjien käsissä

kun itse ei ole moneen vuoteen saanut hyvää aikaiseksi sitten kun joku sen toteuttaa kannattaa kääntää huomio nyanssiin

ettekö te tätä suurta linjaa tässä hallituksen esityksessä sitten kannata kun kritisoitte niin voimakkaasti hallituksen tekosia

on suuri haaste että perusturvan varassa elävillä ei ole tällä hetkellä kannustinta ottaa osa aikaista tai väliaikaista työtä vastaan koska tuo nettotulojen lisääntyminen on niin pieni

biolääketieteellinen tutkimus voi edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä lisätessään tietoa perimän tautien ja elintapojen välisistä yhteyksistä ja biologista ihmisperäistä materiaalia sisältävien näytteiden kokoelmat ovat avainasemassa tässä tutkimuksessa

tarkoituksena on nimenomaan edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä ja turvata yksityisyydensuoja näytteitä käsiteltäessä joten tässä suhteessa edustaja niikon kommentit eivät nyt aiheuta sen suurempaa huolta

on selvää että erilaiset tutkimusaineistot ja rekisterit ihmisperäisistä näytteistä ovat lisääntyneet ja tutkimus on kehittynyt

nyt todella tarvitaan erityistä lakia näiden aineistojen käyttöön ja hallinnointiin jotta niillä voidaan edistää väestön hyvinvointia ja turvata jokaisen yksityisyydensuoja

tällä lainsäädännöllä ei luoda kuitenkaan päällekkäisiä viranomaistoimintoja valviran ja fimean ja thln välillä

valvirassa ei käynnistetä sellaista uutta valvontaa jota fimeassa jo tehdään ja tältä osin on selvää että resursseja ei siirry fimeasta valviraan kuten keskustan edustajat täällä huolivat

on kuitenkin tärkeää ymmärtää että valvonta ja rekisteri nimenomaan kuuluvat valviran rooliin ja tarkastukset eivät kohdistuisi esimerkiksi lääkekehityksen laatujärjestelmiin vaan yleiseen asianmukaisuuteen

arvoisa puhemies

olen edustaja kärnän kanssa samaa mieltä siitä että valitettavasti joskus tässäkin sektorissa tapahtuu väärinkäytöksiä ja nuo varat joita kerätään käytetään johonkin muuhun joidenkin toimesta mutta tämä ennakkolupamenettely ei estä millään tavalla rikoksen tekoa tälläkään sektorilla enkä näe millä tavalla se että vaaditaan ennakkolupa suojelisi ihmistä mihin tällä ennakkolupamenettelyllä tähdätään

itse näen erittäin tärkeänä että nyt saadaan lainsäädäntöpohja biopankkilaista ja tätä kautta nämä lainsäädännön puutteet saadaan korjattua

toisaalta tämä mahdollistaa etulyöntiaseman suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle kansainvälisesti ja tämä on erittäin tärkeää

arvoisa puhemies

näen että paremmin toimisi nimenomaan se että ilmoitettaisiin keräyksen alullepanosta ja sen jälkeen kun varat on kerätty raportoitaisiin paljonko on kerätty millä aikajänteellä ja miten ne varat on käytetty ja sitten voitaisiin tarkastaa toimintaa

tarkastusviraston kertomuksen mukaan tämä laki on lisännyt vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä ja toivottavasti laki edelleen pidemmällä aikajänteellä lisää läpinäkyvyyden ohella myös vaalirahoituksen ja vaaleihin osallistumisen hyväksyttävyyttä ja arvostettavuutta

toisaalta nostan esiin myös kansainvälisen näkökulman

monet kansainväliset tahot jo nyt keräävät suomalaisilta lahjoittajilta verkon yli lahjoituksia ja ovat paremmassa asemassa tältä osin kuin suomalaiset hyväntekeväisyyskohteet

merkittäviä väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt ja lakia voi siis myös tästä näkökulmasta pitää parannuksena aiempaan mutta silti lakia voi tietyltä osin arvioida myös kriittisesti

näen että ihan jo tästä näkökulmasta kannattaisi harkita laajaa kokonaisuudistusta jotta suomalaiset voisivat helpommin myös suomalaisille hyväntekeväisyyskohteille lahjoittaa rahojaan ja vastaavasti niitä voitaisiin kerätä

eräs kriittinen kohta on kuten täällä on jo aiemmin mainittu ja tarkastusvirastokin on kertomuksessaan esiin nostanut että puuttuu mahdollisuus vaalirahoitusilmoitusten jälkitarkastamiseen

jatkossa tulisikin arvioida voisiko valtiontalouden tarkastusvirastolla tai muulla viranomaistaholla olla mahdollisuus pyytää selvitystietoja esimerkiksi mediatoimistoilta ja yksittäisiltä medioilta vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuuden selvittämiseksi

arvoisa puhemies

jos on hallituksen valmistelutyö ajoittain onnahdellut niin opposition valmistelutyö on ollut kyllä varsin heikoissa kantimissa niin ikään

valvonnassa ja mahdollisissa jälkitarkastuksissa niiden intensiteetissä on tietenkin muistettava toiminnan vaatimat resurssit suhteessa saavutettaviin hyötyihin eikä tältäkään osin liialliseen byrokratiaan ole varmaan kenelläkään meistä tahtoa

kun katsoi keskustan taannoista varjobudjettiesitystä niin sehän oli valmisteltu vain muutamalla powerpoint kalvolla ja luvutkin matkan varrella muuttuivat

sitten taas perussuomalaisilta ei sote linjaa ole vieläkään kuultu ja eurokriisissäkin vuoroin puhutaan imfn kautta annetusta tuesta ja vuoroin letkut irti politiikasta

tähän mennessä kertyneiden kokemusten perusteella ei myöskään lain velvoitetta vaali ilmoituksen maksajan merkitsemisestä jokaiseen ilmoitukseen voi pitää kovinkaan toimivana

kysyisinkin pääministeri kataiselta millä tavoin voitaisiin rakenteellisesti tukea opposition vaihtoehtojen valmistelutyötä

olen kuullut että nyt valtiovarainministeriössäkin tiettyjä malleja ollaan julkistamassa joilla voitaisiin valtiontaloutta laskea myös muualla kuin hallituksen piirissä ja kannan kyllä aitoa huolta siitä miten oppositiolla on edellytykset valmistella paremmin näitä esityksiä jotta mekin voimme niitä sitten arvioida

on myös vaikea nähdä että laskun maksajan merkitseminen ilmoitukseen olisi lisännyt vaalirahoituksen lähteiden läpinäkyvyyttä

tähän mennessä kokemuksia on kertynyt kuitenkin vasta muutamista vaaleista eikä tämänkään lain osalta kannata vetää hätiköityjä johtopäätöksiä

jatkossa kun kokemuksia kertyy on kuitenkin arvioitava tarvetta tämänkin lain uudistamiselle ainakin näiden mainitsemieni kohtien osalta

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuolto saadaan vahvemmille hartioille integraatio toteutuu ja tällaisena tämä on edistysaskel hyvä hallitus ja koko eduskunta että tämä laki on tässä vaiheessa

paljon voidaan kuitenkin vielä menettää ja jatkotyö on erittäin tärkeää

mielestäni tätäkin keskustelua on leimannut ideologinen väittely palveluiden tuotannosta ja näkisin että on tärkeää että kilpailu toteutuu palveluiden tuotannossa ja vertailu niin ikään

näen että nykyään suomen järjestelmä ei ole oikeudenmukainen yli puolet helsinkiläisistä ottaa terveysvakuutuksia syntymättömille lapsilleen ja näen että tässä se että asiakas saisi jatkossa valita enemmän itse mistä palvelut hankkii olisi parempi suunta

oli hienoa kuulla pääministeriltä että myös venäjältä suomeen yrittämään haluavien nuorten asemaa on pohdittu

tässähän ongelmana on se että yrittäjäviisumin ja oleskeluluvan ehtona on se että yrityksen toiminta on kannattavaa ja ely keskus arvioi tätä kannattavuutta jo ensimmäisessä hakemuksessa

kysyisinkin sisäministeri räsäseltä onko tältä osin oleskeluluvan ehtoihin arvioitu helpotuksia koska yrityksen alkuvaiheessa tuo toiminta ei voi olla kannattavaa eikä näissä startup yrityksissä se sitä ole mutta silti olisi arvokasta saada näistä naapurimaista yrittäjiä suomeen

arvoisa puhemies

on ihan totta että tämä nyt nähtävä kriisi alkoi finanssimarkkinoilta ja asuntokuplan puhkeamisesta usassa mutta kuitenkin jo useamman vuoden ajan on ollut kyse ennen muuta julkisten talouksien ylivelkaantumisesta johtuvasta kriisistä joka on edelleen syventynyt joten tästä näkökulmasta kyllä julkistaloudet ovat ennen muuta nyt syypäitä tähän kohdattavaan kriisiin

tilanteessa jossa nyt ollaan kokonaiskuvaa katsottaessa vaikka itse puolustan näitä saatuja vakuuksia ja on hyvä että näin kävi nämä vakuudet kuitenkin näyttäytyvät myös suomen näkökulmasta verraten pienenä asiana

kreikka on tilanteessa jossa poliittinen kriisi eskaloituu ja me kaikki jännityksellä odotamme kreikkaa joka keikkuu kuilun partaalla

mikäli jonkinlainen äkillinen välirikko toteutuisi niin siinä kokonaisuudessa paljon suurempi uhka suomelle olisi laajeneva taloustaantuma ja rahoitusmarkkinoiden syvenevä kriisi euroopassa eikä välttämättä tämä suomen suora vastuu kreikassa

itse näen että varmasti se ensimmäinen keino jota tarvitaan on talouskasvua tukeva vero ja talouspolitiikka jotta meillä on jatkossakin työtä tarjoavia ja menestyviä yrityksiä

arvoisa puhemies

yhtyisin kuitenkin edustaja jaskarin kysymykseen ministeri ihalaiselle työvoimahallinnosta ja mahdollisuudesta siirtää työvoimahallintoa kuntien vastuulle siltä osin kuin isommat kunnat ovat sen valmiita vastaanottamaan

etenkin maahanmuuttajaväestön osalta koulutus kotoutus ja työllistäminen ovat tai niiden tulisi ainakin olla yhtä prosessia

tällä hetkellä etenkin täällä etelän suurimmissa kaupungeissa haasteena on se että työllistäminen kuuluessaan valtion vastuulle ja työvoimahallinto kuuluessaan valtion vastuulle on irrallaan tästä prosessista

näkisin että se että mahdollistettaisiin tämän yhden prosessin toteutuminen etenkin isommissa kaupungeissa tukisi tätä hallituksen linjaa siitä että kunnille kuuluu varsin laaja vastuu palveluiden rahoittamisesta ja järjestämisestä

nyt en ihan tiedä millaisessa maailmassa edustaja lapintie elää niin monta asiavirhettä ja käsitysvirhettä hänen kysymykseensä sisältyi

suomi ei ole lahjoittanut mitään kenellekään vaan suomi on osa vapaata maailmaa jossa kukin meistä voi onneksi päättää missä maassa asuu

toisaalta verokilpailu maiden välillä on fakta